oikeuskäytäntö vaihtelee myös eri oikeusasteissa kun käräjäoikeuksien ratkaisuja saatetaan tutkittaviksi ylempiin tuomioistuimiin ja tuomio muuttuu

maatalouselinkeinoon kohdistuu myös muita leikkauksia ja vakuutusmaksujen korotus lisäisi muutenkin kustannusvaikeuksissa olevien maatilojen ahdinkoa

hoitajat jaksoivat sen tehdä ja tekivät

esitetyt leikkaukset ovatkin ristiriidassa hallituksen asettaman maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työurien pidentämistä käsittelevän työryhmän työn kanssa

olimme tottuneet siihen ajatukseen että ihminen hoidetaan hyvin mutta sitten me havaitsimme ja hoitokentälle tuli yleisestikin ottaen se ajatus että meidän on pakko priorisoida koska meiltä loppuivat voimat

suomalaisessa oikeuskäytännössä ennakkopäätöksiä haetaan usein koska niillä on tärkeä sija ja osa alempien tuomioistuinten ohjaamisessa

joskus onkin syytä kysyä millainen näkemys meillä on oikeuskäytäntöjen vaihtelun laajuudesta ja sen vaikutuksesta yhdenvertaisuuteen lain edessä

keskeinen tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä ohjaava periaate on toki yhdenvertaisuus

se on aivan liian vähän

se on kohtuutonta se on surullista se on harmillista

on kuitenkin ikävää huomata että se on tarkoittanut tähän mennessä energiapoliittisten tavoitteiden maksattamista pienituloisilla polttoaineverojen kautta

eli kyllä tämä aihe tulee olemaan takuuvarmasti kuuma kun kohti loppuvuotta mennään ja saamme nämä valviran lopulliset selvitykset siitä millaiset tulokset ne ovat

hallitus ei ole myöskään lähtenyt kehittämään infrastruktuuria joka tukisi polttonesteiden sijaan sähköä autojen käyttövoimana

edustaja koskela käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä millaisilla tuloksilla sitten lähdemme mitäkin asioita tekemään ja aivan takuuvarmasti kun seuraavat eduskuntavaalitkin lähestyvät vanhuksistahan silloin puhutaan

vanhuslaki turvaa vanhuksen äänen nousemisen muun muassa vanhusneuvostoista jotka ovat nykyään lain mukaan pakollisia

olisi hienoa että kun kannatetaan täällä edes jollakin tavalla niin sitten kannatetaan myös jatkossa ja pidetään yllä sen tärkeyttä millä tavalla me voimme parantaa

se sisältää muun muassa maakohtaiset velvoitteet sähköautojen latausverkoston rakentamiseksi

he ovat olleet putkimiehiä he ovat olleet kattotyöntekijöitä he ovat kaikki virolaisia ja kun olen heille siinä lähtiessä kahvit keittänyt ja jutellut niin he ovat kertoneet siitä kuinka helppoa ja hyvää ja mukavaa tämä kaikki on

täällä on hyvä palkka verrattuna heidän maihinsa ja täältä saa myös tätä sosiaaliturvaa

olikin hienoa kuulla että ministeri kertoi kokevansa asian positiiviseksi ja sellaiseksi että myös vammaisten ääni tulisi saada paremmin esiin

hajanaisia latauspisteitä löytyy pääkaupunkiseudulta ja sähköauton käyttäjä voi ladata itselleen ilmaisen mobiilisovelluksen joka näyttää kaikki maamme julkiset sähköautojen latauspisteet

he jäävät nimittäin ulkopuolelle koska kela on ilmoittanut että se ei korvaa vammaisten asiakkaiden matkoja kuin lähimmälle terveysasemalle tai lähimpään sairaanhoitopiiriin

arvoisa herra puhemies

nykytaloutta kuvaavana valtavirtailmiönä verosuunnittelu ja siirtohinnoittelu herättävät vakavia kysymyksiä sekä yritysten toiminnan että verolainsäädännön eettisyydestä

myös muita porkkanoita puhtaan liikenteen puolesta tulisi nostaa esille

kun suomen valtio varautuu mittaviin säästötalkoisiin pääasiassa verottamalla yhä enemmän kulutusta tasaveroilla vahvistaa se juuri niitä rakenteita jotka rasittavat pienituloisia ja suosivat varallisuuden ja hyvinvoinnin keskittymistä

nostan muutaman teeman tästä esille koska en ole mitenkään ehtinyt koko kirjasta niin hyvin lukea

elikkä haluan puhua vammaisista ja vanhuksista eli ikääntyneistä ihmisistä

köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat ja se jos mikä voidaan nähdä oikeusvaltioperiaatteen ja sen mistä me tänään täällä keskustelemme demokratian ihanteen vastaisena

esitin siinä että vammaisneuvostot saatetaan samaan yhdenvertaiseen asemaan kuin vanhusneuvostot jotka nyt vanhuspalvelulain myötä tulivat lakisääteisiksi suomessa

on ikävää että tänään täällä paikalla olleista ministereistä ei kukaan ottanut kantaa eikä vastannut debattipuheenvuorossa esittämiini kysymyksiin liittyen sähköautojen verotukseen

eikö heillä ollut asiasta minkäänlaisia ajatuksia

lakialoite kävi sosiaali ja terveysvaliokunnassa josta se jatkoi matkaansa sosiaali ja terveysministeriöön ja juuri viime viikolla ministeriö on antanut aloitteesta lausunnon

olen hyvin iloinen että ministeriö totesi vammaisneuvostojen tärkeyden ja merkityksen ja sen että ministeriö pitää perusteltuna että myös vammaisneuvostot saatetaan lakisääteisiksi

sen sijaan on ikävää että nyt meillä käsillä oleva tuleva kuntalaki se on tällä hetkellä vielä luonnoksena kunnat ovat antaneet siihen omat lausuntonsa esittää hieman eri tavalla asioita

täällä on tänään puhuttu paljon mitoituksista täällä on puhuttu ennaltaehkäisystä kuntoutuksesta täällä on puhuttu elämästä mutta kukaan ei ole vielä maininnut sanaa kuolema tai saattohoito

elikkä kuntalakiluonnoksessa on esitys että vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot tulevat tulevaisuudessa lakisääteisiksi ja että vammaisneuvostot pysyisivät edelleen vapaaehtoisina

näinhän ei tietenkään voi olla siksi että koska me pyrimme yhdenvertaisuuteen siitä puhumme myös tässä ihmisoikeusselonteossa niin ilman muuta myös vammaisneuvostot tulee tässä uudessa kuntalaissa nostaa sitten myös samaan arvoon lakisääteisiksi kuten vanhusneuvostot

siinä yhtenä kriteerinä ja toiveena on että jokaiseen kuntaan kaupunkiin kuntayhtymään perustettaisiin ja rakennettaisiin oma saattohoito ohjeistus alueen asukkaille ja ihmisille

elikkä tämä on hyvin tärkeää ja minusta oli hienoa että kun äsken tuossa debatissa sain asiasta kysyä niin ministeri henriksson sanoi että laki on ministeri paula risikolla ja eiköhän tähänkin asiaan saada hyvä ratkaisu

todella toivon että asia etenee niin että meillä ei ole sitä tilannetta että vanhukset ja vammaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan

sehän on juuri se neuvosto siellä kunnassa tai kaupungissa joka nostaa esille näitä vammaisiin liittyviä asioita ja tärkeitä teemoja tuo hyviä poliittisia avauksia ja kertoo siitä arjesta minkä keskellä vammaiset ihmiset suomessa tällä hetkellä elävät

uskallan väittää että aika moni ikääntynyt ihminen kokee ihmisarvonsa tulevan loukatuksi jossakin elämänsä vaiheessa monesti juuri niin ikääntyneenä ja muistisairaana että on täysin riippuvainen toisen ihmisen avusta ja turvasta

arvoisa herra puhemies

näitä ikäviä tapauksia on aina silloin tällöin meillä suomessa esillä ja tämä viimeisin tapaus mikä tapahtui salossa on aivan järkyttävä

silloinen ministeri lupasi että tämän vuoden loppuun mennessä selvitetään todellinen tilanne siellä hoivakentällä onko siellä suositusten verran hoitohenkilöstöä

meillä pitäisi olla niin äärettömän hyvä turvaverkko ja valvontajärjestelmä että kaikki alalla työskentelevät ovat koulutettuja ja osaavat hommansa

aiotteko tuoda tämän hallituksen esityksen jolla vanhuslakia tähdennetään hoitajamitoituksen osalta

meillä on äärettömän murheellinen tilanne se että jos on ikääntynyt ihminen jolla ei ole ketään omaista niin kuinka hänen arkensa on turvattu ja kuinka hänen omaisuutensa on turvattu koska niin se vain on että näitä vaaroja ja henkilöitä jotka eivät välttämättä aina liiku kauniilla ja puhtailla ajatuksilla on liian paljon myös siellä kentällä ja he pyrkivät sitten esimerkiksi vanhusten kanssa toimimaan

on ollut ikävä kuulla sellaisia huhuja että eduskunta olisi jakaantunut tässäkin asiassa että kokoomuksen puolelta tätä asiaa vastustettaisiin

lisäksi on vielä tämä ikääntyneen ihmisen kaltoinkohtelu

aika moni vanhus joutuu pelkäämään jopa omassa kodissaan lähisuhdeväkivaltaa ja sitä että joutuu tahtomattaan antamaan vaikkapa juuri sitä rahaa tai olemaan muuten siellä alistettuna ja jopa pahoinpideltävänä

lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen edistäminen on myös erittäin hyvää aikuiskoulutuspolitiikkaa jossa pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen yhdistyy ammattitaitoista työvoimaa vaativan hoitoalan kasvaviin tarpeisiin väestöltään ikääntyvässä maassa

arvoisa herra puhemies

sote uudistuksen keskeltä heinäkuussa voimaan astuva vanhuslaki ei sekään anna meille armoa

ihmisille kerrottiin rasvan ja epäterveellisen ruuan vaikutuksista yksinkertaisesti

lakiin kirjattu vastuuhenkilö tulee olemaan todellakin nimensä veroinen ja usein hän saattaa olla vaikkapa lähihoitaja ja näistä on huutava pula

tämä päivä on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ja haluaa nostaa esiin vanhusten ikääntyneiden ihmisten kohtaamaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua

tämä asia on hyvin tärkeä ja lakivaliokunta yksimielisesti on mietinnön tehnyt

kaltoinkohtelun tai väkivallan uhriksi joutunut henkilö ei välttämättä itse kykene ymmärrä tai uskalla nostaa esiin kokemiaan asioita

selonteossa mainitaan d vitamiinin puutoksen uhka kuidun vähäinen saanti painonhallinta ja liikunnan puute

iäkkään joutuminen kaltoinkohtelun uhriksi johtuu uhrista riippumattomista syistä eikä sitä pitäisi sallia missään muodossa yhteiskunnassamme

kyllä me teimme mielestäni ja paneuduimme tähän asiaan hyvin syvästi ja nämä lausumat vielä ovat painokkaasti viemässä tätä asiaa eteenpäin

arvoisa herra puhemies

tämä hallituksen esitys muuttaa tieliikennelakia

perussuomalaiset jättävät vielä näin viime metreillä toimenpidealoitteen jossa me toivomme että todellakin nämä lausumat viedään viipymättä ja välittömästi eteenpäin kun tämä asia on täällä isossa salissa käsitelty

lain vaikutus on mielestäni hyvä siinä mielessä että se koskettaa vammaisia henkilöitä lapsia invalideja elikkä juuri niitä ihmisiä joista olemme tänään täällä muutoinkin puhuneet

vanhusten ravitsemuksen epäkohdat ovat olleet jo pitkään tiedossa varsinkin suomalaisessa vanhustenhoidossa ja viimeisimmät uutiset aiheesta uutisoitiin viime maaliskuussa

kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä psyykkistä tai kemiallista kaltoinkohtelua

fyysinen kaltoinkohtelu voi olla esimerkiksi fyysisen kivun tai vamman tuottamista fyysistä pakottamista tai havaittua aikomusta aiheuttaa fyysistä kipua toiselle henkilölle

tietysti kaikki aloitteet ymmärtääkseni raukeavat näin kauden loputtua mutta kuitenkin haluamme vielä sillä osoittaa sen että oikeasti tarkoitus on että lausumia arvostetaan ja kunnioitetaan ja niiden edellyttämiin toimiin ryhdytään myös sitten tulevaisuudessa

kuljetuksia koskevat vastuusäännökset koskevat myös niitä autoja ja kuljettajia jotka eivät ole invatakseja

arvoisa puhemies

fyysinen pahoinpitely ja kaltoinkohtelu ilmenee usein kovakouraisena kohteluna esimerkiksi tönimisenä tuuppimisena käsistä kiskomisena tai puristamisena

joskushan meillä on sattunut ikäviäkin onnettomuuksia

vaikkapa pyörätuolilla liikkunut henkilö kuljetuksen aikana jotenkin liikahtaa ja siitä voi seurata suuriakin vammoja ja tapaturmia

psyykkinen kaltoinkohtelu on esimerkiksi tuskan hädän tai ahdistuksen aiheuttamista tai aikomusta aiheuttaa henkistä kipua toiselle ihmiselle

tässä hallituksen esityksessä huomioidaan myös ne aavistuksen verran liikuntarajoitteisemmat ja välillä hyvinkin paljon liikuntarajoitteiset henkilöt elikkä heidän turvallisuuttaan parannetaan ja kuskien vastuuta myös lisätään niin että kyyti on päättynyt ja asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään vaijeri katkes toinen asia kuin ennusteiden kautta asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaankeskustelu mitä siellä turvallista

mutta lausumat pitää viedä eteenpäin

vaikka ylipaino ja lihavuus ovat yleisiä juuri eläkkeelle jääneillä iän edelleen karttuessa ylipaino harvinaistuu ja varsinkin sairauksiin liittyvä laihtuminen on tavallista